minä kannan huolta talvivaarasta sen työntekijöistä ja yrityksestä mutta en minä ymmärrä sellaista politiikkaa että ei oteta vastuuta mistään ei myönnetä epäonnistumisia

edustaja heinäluoma tämä on nimenomaan kansallisenkin konsensuksen kannalta tärkeää että nämä avunanto ja muut asiat asianmukaisesti informoidaan eduskunnalle ja muodostetaan niistä yhteinen suomen kanta

aivan kuten pääministeri sanoi osallistumiset jatko operaatioihin tuodaan tänne eduskuntaan kevään aikaan

jos suomesta osaavaa merentutkimusta ja tiedemiehiä lähtee ulos niin jonnekin eun kemikaalivirastoon joka tuolla ruttopuiston varrella patsastelee sitten verovapailla ökyeduilla euroopasta haetaan tutkijoita tasapainottamaan tätä menetystä

satsataan ihmisiin työttömiin jotta heistä tulee työllisiä

hyvin todennäköistä ja luonnollista olisi varmasti tämä unifil puoli

ei ole mitään järkeä nyt potkia valtiolta julkisista viroista ihmisiä maantielle kun on taantuma ja lama ei mitään järkeä

kyllä karsittavaa riittää

poliittinen tahto pitää olla

ja sitten palkitsemiset

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

työttömyyden hillintä on nyt kaikki kaikessa ja vanhojen keinojen kavalkadiakin on syytä kaivaa esiin jopa velvoitetyöllistämistä myöten koska aina on parempi että ihminen elättää itsensä työllä maksaa veroja on mukana kuin että on poissa työmarkkinoilta työvoimapoliittisten toimien ja työttömyyspäivärahan varassa

toiseksi kullekin suomalaiselle pitää saada omalääkäri ja omahoitaja

on toimittu kuin lastentarhassa ja opittu jotakin

tilanne on se että niin kauan kuin venäjä ei ole toimittanut riittävää sitoutumista minskin sopimukseen näitä ei poisteta

arvoisa herra puhemies

kolmanneksi maakuntatasolla olemassa olevat keskussairaalat toimivat jatkossakin samalla tavalla kuin ennenkin eli ihmisen ei tarvitse lähteä operaatioon kauemmaksi kuin ennenkään

siihen me palaamme kyllä vielä moneen kertaan

kyllä minäkin ihmettelen missä nyt ovat pääministeri tai ministeriryhmien johtajat kun täällä hallituspuolueiden edustajat mätkivät hieman jo toisiaankin ja hallituksen esitystä mutta sitten sanovat että kyllä tämä täytyy hyväksyä

hallitus on puolustuspolitiikassa näyttänyt esimerkkiä huonoa esimerkkiä

se on tärkeä asia se on isänmaan etu

eli kysymys on siitä että suomeen saadaan yhdenmukaiset päätöksentekomenettelyt jotta voidaan antaa ja pyytää kansainvälistä apua ja kysymys on siis suomen osallistumisesta kansainväliseen yhteistyöhön

tähän tulee nyt puoli vuotta lisää mutta totta kai meidän lopullisen politiikan tarkoituksen pitäisi olla että päästäisiin normaaliin tilanteeseen ja päästäisiin siten näistä pakotteista eroon

kyllä se oli karmaisevaa missä kunnossa leiri oli sen jäljiltä kun luonnonsuojelijat olivat vastustamassa ydinvoimaa

ja neljänneksi erva alueet toimivat erikoissairaanhoitoa esimerkiksi sydänleikkauksia antavana ja koordinoivana yksikkönä alueellaan

matti saa sitten pyytää muilta anteeksi kun otti toisten lapiot

en minä oikein ymmärrä jos on jotain mieltä niin eikö sen puolesta voi äänestää vai onko se niin että jokaisella kerralla jäävät aivot hattuhyllylle kun tulevat hallituspuolueen kansanedustajat että ei tunnista kuin vihreän värin enää

esimerkin voima on iso

siinä säädetään eduskunnan tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteosta ja laki sisältää myös päätöksentekomenettelyn poikkeuksellisen kiireellisiä tilanteita varten

arvoisa rouva puhemies

siinä oli selviä vastauksia

sitten eu tiedotustoiminnasta haluan erityisen painokkaasti todeta tämän että sekä eurooppalainen suomi ryltä että vaihtoehto eulle tiedotuskeskukselta poistettiin erityisoikeudet

nyt tarvitaan uutta ideointia

sitten arvoisa puhemies keskusta puhuu täällä krokotiilinkyyneleet poskillaan yksityistämisestä

en kyllä oikein ymmärrä miten se tähän liittyy mutta olisin kysynyt häneltä tai puheenjohtaja rinteeltä vastustaako sdp kansainvälistä harjoitustoimintaa koska se olisi minulle uusi uutinen

tässä yksi uusi idea oli mielestäni yrittäjä katriina sundqvistilla helsingin sanomissa noin viikko sitten

arvoisa puhemies

se takasi puolustusvoimien määrärahat ja jopa kasvun ja sitä erityisesti kokoomuslainen puolustusministeri jyri häkämies paimensi

kun puhutaan että voidaan tehdä näitä aivan niin kuin edustaja satonen sanoi niin miksi hallitus vastoin valtiovarainministeriön valtiosihteeri hetemäenkin suosituksia ei siirtänyt tätä kelan korvattavaksi

edustaja ruohonen lernerin puhe oli vakuuttavaa koska sekä suuren rahan kokoomus että ummehtunut ja kyydistä pudonnut vasemmisto lätkivät molemmille poskille

tohmajärvellä keskustan johdolla kunnanjohtaja olli riikosen esityksestä ulkoistettiin koko terveydenhuolto

on täysin selvää että eduskunnan pitää näistä saada täysi selko käydä hyvä keskustelu ja sitten meidän lainsäädännön pitää olla sillä tasolla jota nykymaailman todellisuus vastaa

urpilaisen esittämää epäluottamuspontta

parturikampaamopienyrittäjä sanoi että hän voisi jonkun toisen vastaavan yrittäjän kanssa palkata yhden työntekijän vaikka puoliksi kun eivät resurssit riitä kokonaiseen

mistä päin nyt tuulee kun täysin on kelkka muuttunut

mistä tässä on kysymys

arvostan kovasti tätä värikästä debattia se on ollut reilua ja juurevaa

mikä ihmeen vaihtoehto se on isossa kuvassa

sitten haluaisin kuulla arvoisalta pääministeriltä

ei minkäännäköinen vaihtoehto

miten olisi kävisikö raatikainen hän on siinä heti teidän takananne

hyvä että sen tekee mutta tasaverot ovat lähes miljardin siis kymmenkertainen määrä

tämä on arvovalinta

nyt tarvitaan tällaisia uusia ideoita ja pitää madaltaa kynnystä jotta nimenomaan pienyrittäjät jotka toimivat kotimarkkinoilla voivat ottaa ihmisiä töihin voivat maksaa palkkaa

kaikki vain tiedotustukea saavat järjestöt asetetaan tasavertaiseen asemaan ettei kahdella eurooppa tiedotusta tekevällä järjestöllä olisi jatkossa erityisasemaa muihin tärkeää tiedottamistoimintaa harjoittaviin järjestöihin nähden

minkä takia te takaatte tämän jatkuvan ketjutuksen viiden vuoden kuntaliitoksissa että jokainen ylempi virkamies voidaan pelastaa

kokoomus sanoo olevansa arvopuolue

meillä perussuomalaisilla on viisi poliisia ryhmässä me kyllä nämä asiat tiedämme

minäkin alkuun sympatiseerasin tätä koijärveä ja vammaisliikettä ja monta tärkeää asiaa nosti vihreä liike esiin

sitten vielä yksi kysymys

se on aivan oikein ja siellä on hyviä esityksiä en sitä kiistä lainkaan mutta teillä ei ole ensimmäistäkään rakenteellista uudistusta tässä paperissa jolla lisätään kunnolla työllisyyttä jotta syntyy jaettavaa jotta pystytään menemään tässä asiassa eteenpäin

arvoisa puolustusministeri

mitä tuli

suomalainen puolustustarviketeollisuus ja työ miten te turvaatte sen

eipä tullut juuri mitään

arvoisa rouva puhemies

edustaja yanarille sanon että kyllä leikkauspolitiikka ottaa koville mutta vielä kovemmille ottaisi se että tuleville sukupolville jätettäisiin sellainen velkapommi mikä tätä rataa on syntymässä

kanerva palaamme tähän asiaan että voidaan kohtuullistaa esimerkiksi niitä yhteisiä työvoimakustannuksia se tuntuu sivukuluista enemmän olevan kiinni

sitten yksi asia vielä

kiitoksia

pää öisiin ottaa esiin sopeutunut liike haaleampaa on kuin saludo kahvi jota sosialidemokraatit pahvimukista tarjoilevat vaalien alla

sitten kun katsomme kokonaisuutta niin ajat ovat toki hankalat mutta kyllä ne uusien työpaikkojen panostukset mitä nyt etenkin tarvitaan kun myllykosket monet ovat menneet nurin niitä varten tarvittaisiin paljon voimakkaampia toimenpiteitä kuin hallitus on tehnyt

rahavasemmisto ja rahaoikeisto puhuvat rahan edusta arvoasioissa perheen itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden yli ja tässä välissä ovat rakentavat perhettä puolustavat keskustavoimat laajasti ymmärrettyinä

muutaman sanan löysin hallituksen tiedonannon sisältä työhyvinvoinnista ja työkyvystä työurista sen sijaan paljonkin

arvoisa puhemies

ajattelisin että se on kaiken laihuuden ja löysyyden huippu mutta ei kyllä vihreä merentutkimus meni vielä tästäkin edelle

perussuomalaisten mielestä veteraanikuntoutuksen resurssit eivät ole lähelläkään sitä tasoa millä niiden pitäisi olla

puolustusministeri ette te minun iltaani pysty pilaamaan

hyvä että alkoholin liialliseen kulutukseen kiinnitetään huomiota mutta entäs ne muut konkreettiset toimenpiteet parannus ja kehitysesitykset liittyen työpaikoilla tapahtuvaan siihen ihan jokapäiväiseen työhön

kyllä te edustaja korhonen olitte suomen kommunistisen puolueen jäsen ja kyllä te silloin sosialismia ajoitte muutenkin kuin vappuna

minä olen sen valtuuston puheenjohtaja ja kysykää edustaja uotilalta kuinka huonosti meillä menee

häpeällistä kyllä arvoisa porvarihallitus kuluvanakin vuonna monessa kunnassa kuntoutustoimintaan tarkoitetut määrärahat ovat loppuneet jo heinäkuussa

pahoitteluni asian puolesta

nytten tämä sosialismi toimii siten että suurten pörssipelureiden riskit sosialisoidaan veronmaksajien maksettavaksi ja siinäkin te toimitte taas sosialismin mukaan

mutta kun puhutaan myös turvallisuudesta niin silloin puhutaan kyberistä ympäristöstä arktisesta alueesta laajasti

vaalitulos on hallituksen pohjana ja perustana

tässä on jotain muuta takana jotain muuta takana

täällä nato inhokit ja nato haukat pörräävät ympärillä ja siinä keskellä on perussuomalainen realistinen linja joka ottaa laajasti inhimilliset asiat huomioon

arvoisa puhemies

edustaja gustafsson ei kansa äänestä väärin

mutta se on totta että alussa oli lievää hoipertelua mutta sen jälkeen kun päästiin vauhtiin ja keskusteltiin niin kyllä minun mielestäni se tapa sitten pitää olla kun luodaan yhteinen lausunto että ei sitten voida kilvan täällä sanoa että ei tämä nyt sitten hyvä ole

tätä kautta työurat pitenevät tuottavuus paranee ja kilpailukykymme nousee ja tästä löytyisi mahdollisuus yhteistyöhön opposition kanssa jos hallitus haluaa myös perussuomalaisia kuunnella

ei kysymys on siitä että pidetään se mikä sanotaan

sitä paitsi vieläkin meidän yhteinen häpeämme täällä on että veteraaneilta kysellään työkyvyttömyysasteita kun määritellään sotainvalideille annettavaa pitkä tai osa aikaista laitos huoltoa

se tuo pitkäaikaista kannatusta

edustaja sipilä äskeisessäkin puheenvuorossaan taas sekoitti nämä kaksi asiaa säästöt tasapainottaminen kun lähdettiin katsomaan näitten toimenpiteiden vaikutusta nimenomaan kustannuksien lyhyellä tähtäimellä